näissä luvuissa niin kuin kaikissa muissakin luvuissa mitä olemme esittäneet on siis kuntatalous myöskin mukana ja soturahasto

eun tulee jatkossakin olla itsenäisten valtioiden liitto joka on perustettu rauhan ja vakauden aikaansaamiseksi

siinä keskeisiä suomeen tulevia muutoksia on se että jatkossa patentti ja rekisterihallituksen rekisteriin kerätään tiedot yritysten omistajista ja tosiasiallisista edunsaajista ja se tulee lisäämään avoimuutta

euron vakauden tulee perustua yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja vakaussopimusten noudattamiseen siis talouskuriin eikä velkojen pistämiseen yhteiseen piikkiin

ensi viikon perjantaina aamulla selviää miten tässä käy

eun ongelman ydin on se että olemme heränneet liian myöhään kilpailukykymme romuttumiseen ja asemamme muuttumiseen

suomeen on saatava lisää terveen järjen käyttöä enemmän luottamusta ja erityisen tärkeätä on nyt niitten normien helpottaminen jotka rajoittavat ihmisten työllistymistä ja talouskasvua ja investointeja

britannia on ollut meille erittäin tärkeä kumppani sekä kasvupolitiikassa digitaalisissa sisämarkkinoissa että paremmassa vähemmässä sääntelyssä

tämähän on äärimmäisen tärkeä osa sitä ja näitten verotulojen piilottelu vaikeutuu maailmalla olennaisesti tämän seurauksena

euroopassa ja suomessa pitäisi nyt panostaa yrittäjyyteen tutkimukseen tuotekehitykseen ja teollisuutemme uusiutumiseen esimerkiksi vihreän talouden avulla

olemme saaneet heistä monesti hyvän kumppanin

meillä on siis miljardin riita tässä olemassa tehdäänkö miljardi veronkorotuksilla vai tehdäänkö se jollakin muulla

se että gallupeissa todennäköisyys on kasvanut että britanniassa voitaisiin äänestää myöskin brexitin puolesta on totta

siellä ihmiset tekevät omalla vapaa ajallaan töitä ja moni toiminta on tukehtunut liialliseen normitukseen ja byrokratiaan

hallitus on arvioinut ja arvioi jatkuvasti myöskin sitä vaihtoehtoa

siitähän alkaa tai alkaisi sitten pitkä prosessi johonka myöskin suomi osaltaan valmistautuu

monessa puheenvuorossa nostettiin esille myöskin se että tarvitaan sääntelyä ja pelisääntöjä

toinen on se että ensinnäkin emoyhtiödirektiivin muutokset on pantu täytäntöön osinkoverotuksessa

puolet koulutusleikkauksista ilmeisesti myöskin tuli kuitattua tässä sdpn mallissa eli meillä on siellä riita nyt siitä leikataanko puolet enemmän vai puolet vähemmän

päätöksen vaikutuksia tulee tarkastella pidemmällä tähtäimellä

mitä tavoittelemme tai mihin olemme ajautumassa

ja sitten on toinen asia jossa suomessa voimassa olevia säännöksiä väliyhteisöistä ja korkovähennysoikeuden rajoittamisesta yleistä veronkiertosäännöstä siirtohinnoittelusäännöksiä rajoitettua emo ja tytäryhtiödirektiiviin perustuvaa hybridisäännöstä ja näiden jatkokehittämistä arvioidaan täällä suomessa eu ja oecd maissa tehtyjen toimenpiteiden jälkeen

pääministeri katainen on useaan otteeseen puhunut euroopan integraation syventämisestä

ilmeisesti siis säästöjen suuruusluokasta meillä on yksimielisyys mutta niitten sisällöstä meillä on olemassa riitaa

mutta kun me puhumme sääntelyn purkamisesta tai normien purkamisesta ja paremmasta sääntelystä niin meidän pitää olla varovaisia siinä että se ei mene tähän eu kontekstiin elikkä kun eussa puhutaan paremmasta sääntelystä niin yleensä tarkoitetaan sitä että ei voida purkaa olemassa olevaa sääntelyä

etelä euroopan maat tavoittelevat yhteistä velkaa

no miten sitten tämä toinen puolisko eli kasvu saadaan aikaiseksi

en pidä ollenkaan mahdottomana että myös saksa suostuu tähän jos liittovaltiokehitystä samalla viedään eteenpäin

me haemme yhteiskuntasopimuksella kilpailukykyhyppyä

sitten täällä nostettiin lainvalmistelun laatu ja vaikutusarvioinnit

kyllä luottamus palautuu kun tunnustetaan tosiasiat ja tehdään sen mukaiset toimet eikä perusteta hallitusohjelmaa omien toiveiden varaan vaan faktojen varaan

no sitten normit ja säännöt eivät välttämättä toimi samalla tavalla koko suomessa ja sen takia meidän pitäisi huomioida kaikissa säännöstöissä myöskin alueelliset erot ja antaa enemmän toimivaltaa sinne alueille vapauttaa päätöksentekoa sinne ja luottaa ihmisten toimintakykyyn luovuuteen ja yrittää vähemmän tehdä täällä koko maata kattavia sapluunoita

arvoisa puhemies

seuraava vaihe kriisissä saattaa hyvinkin olla että espanjan valtio italia tai molemmat tulevat yhteisen avun piiriin

olemme kaivaneet aina sen osuutemme tähän yhteiseen pottiin esimerkiksi tähän turkin rahastoon

espanjan ja italian taloudet ja rahoitustarpeet ovat niin suuret että nykyiset vakausvälineet eivät riitä niiden pelastajiksi

kyllä me näissä talkoissa olemme mukana ja se on selvä asia että kehitysavulla ja avulla näille pakolaisleireille ja lähempänä kriisialueita me voimme tehdä paljon

ensin yritettäisiin kasvattaa vakausvälineiden kokoa ja sitten kiihtyisi puhe yhteisestä velasta eli eurobondeista

tämä on kuin makkarapötkö jota pilkomme siivu kerrallaan päätös kerrallaan siis kohti liittovaltiota ja yhteistä velkaa

keskustan mielestä suomi voi olla mukana sellaisessa euroalueessa jossa aidosti noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä ja kaikki mukana olevat maat täyttävät yhteisvaluutan vaatimukset

viime joulukuussa päätimme jo etukäteen että suurin osa tämän vuoden kiintiöistä käytetään nimenomaan syyrialaisten ottamiseksi turkin pakolaisleireiltä

ja niin kuin edustaja vanhanen puheenvuoronsa aluksi totesi kukaan meistä ei ole syytön tähän prosessiin ja tämä ei ole keskinäisen syyttelyn paikka vaan nyt mietitään niin kuin edustaja östman sanoi että täällä sylttytehtaalla jos jossakin normeja kun tehdään niin täällä samassa paikassa ne pitää myöskin purkaa

haluamme tälläkin ohjata eurooppalaista päätöksentekoa siihen suuntaan että kaikki muutkin toimisivat tällä tavalla

maakunta on ilmoittanut että määrärajan noudattaminen ei ole ollut mahdollista ja tässä on myöskin sitten meidän budjettimme tiukkuus tässä asiassa

lopputuloksena yksityinen raha pakenee ja korvautuu veronmaksajien rahalla

äänekosken investoinnin joku otti esille myöskin hyvänä esimerkkinä siitä miten lupaprosessi voidaan rakentaa myöskin nopeaksi mutta siitä huolimatta se tehdään huolellisesti

me haluamme että ne pienet yritykset usein yksin yrittävät fysioterapeutit ynnä muut pysyvät tässä tärkeänä osana palveluketjua

arvoisa puhemies

omalta osaltani voin vakuuttaa että kaikin keinoin tulen rakentamaan yhteistyötä

kokoomuksen puheenvuorossa nostettiin henkilöstön mukaan ottaminen tämän uudistuksen jatkovalmistelussa

ensisijaisesti pankkien tukeminen kuuluu omistajille sitten kyseiselle valtiolle seuraavaksi tukkurahoittajille ja jos sekään ei riitä niiden rahoittajapankkien kotimaille

päivä maaliskuuta ja silloin pystymme keskustelemaan myöskin uusista positiivista asioista

ehkä se kertoo enemmän esittäjän asenteesta kuin todellisesta tilanteesta

toiseksi kriisinhallintarahastojen koko loppuu kesken käytettäessä tukea suurille maille

arvoisa rouva puhemies

kiitoksia myös oppositiolle

euroopan vakausmekanismille varatut eurot eivät myöskään tule riittämään uskottavaan jälkimarkkinaohjelmaan jolla voitaisiin pysyvästi laskea korkoja

olimme kaikki puheenjohtajat samaa mieltä siitä että kuntarahoitukselle vedetään raksit ja lähdetään viemään valtion rahoitusta ykkösenä mutta tutkitaan myöskin itsehallintoalueiden rahoitus

talouden tasapainottaminen ei tarkoita pelkästään säästöjä

taloutta toki voidaan tasapainottaa myöskin sillä tavalla että tulee lisää tuloja ja minusta siellä lisätulojen korissa tärkeintä on saada lisää kasvua aikaiseksi

kiitokset puhemiehistölle ja kiitokset kaikille kansanedustajille rakentavista keskusteluista ja myöskin siitä että olette pitäneet hallitusta tiukalla

sitten keskustelimme alueiden määrästä

kiitoksia ministeri rinteelle rakentavasta vastauksesta

me elämme taloudellisesti tiukoissa raameissa

haluan toivottaa hyvää kesää kaikille kyselytunnin merkeissä ei enää tavata ennen kesätaukoa mutta kyllä me vielä täällä äänestelemme

esimerkiksi arvonlisäveroa jää maassa perimättä saman verran kuin he sitä viime viikolla korottivat

mitä sitten tulee siihen grilliin ja varsinaiseen kysymykseen niin omassa grillissäni on ilman muuta kotimaista laadukasta lihaa ja vihanneksia

lisävelkaantumiseen meillä ei ole varaa

tarvitaan siis kolme asiaa ainakin kolme asiaa

neljänneksi kriisinhallintamekanismeihin rakennettiin sisään vahvat ehdot avulle

ilman muuta oman pääoman ehtoista rahaa tarvitaan

se generoi sitten sitä velkapääomaa ja pankit lähtevät mukaan ja sillä tavalla saadaan vipuvaikutusta sinne että yritysten rahoitusasema helpottuu ja sitä kautta tulee kasvua ja niitä kaivattuja työpaikkoja

tarkoitus oli että kovilla ehdoilla olisi jo itsessään ennalta ehkäisevä vaikutus eikä menettelyyn haluttaisi vapaaehtoisesti turvautua

ja valinnanvapaus on nimenomaan ihmisten valinnanvapautta

suomen neuvottelemat vakuudet lienevät paremmat kuin ei vakuuksia ollenkaan mutta vakuuskysymys on vain pieni sivujuonne kokonaisuudessa

kiitoksia ryhmäpuheenvuoroista

ja sitten tiukkanakin aikana me tarvitsemme oikeudenmukaisuutta

me rakennamme suomalaisen valinnanvapausmallin ja otamme huomioon ruotsin huonot kokemukset tämän rakentamisessa

brexitiin suhtaudutaan vakavuudella ja maltilla se on nyt fakta suomen paikka on euroopan unionissa se on meille tärkeä kukaan ei vaatinut eroa kritiikkiä eulle tuli ja sitä pitääkin tulla

kiitoksia keskustelusta

tulkitsen varmaan aika oikein jos sanon että tästä omistajaohjauksen periaatepäätöksestä vallitsee varsin suuri yksimielisyys tässä salissa ja tämän otan kiitollisuudella vastaan

me tarvitsemme työnjakoa sairaaloitten välillä

tein tässä taulukon tästä asiasta jossa ensimmäisenä kohtana oli eu eron vaatiminen ja sitä ei tullut keneltäkään mutta kritiikkiä tuli sitten eri sävyasteissa

arvoisa puhemies

eduskunta ei hyväksy kataisen hallituksen tiedonantoa suomen osallistumisesta espanjan pankkien tukemiseen

täällä on joitakin asioita noussut esille jotka selvästi vaativat lisää keskustelua ja niihin sitten tässä vastauksia

espanjan pankkien tukeminen kuuluu jättää espanjalaisten pankkien omistajien ja espanjan valtion vastuulle eikä siirtää suomalaisten veronmaksajien harteille

minä pidän hyvänä sitä että ulkoministeri käy kuuntelemassa sekavassa tilanteessa olevan maan eri puolilla olleita edustajia ja tuo meille siitä informaatiota hallituksen sisällä

on äärimmäisen vastenmielistä olla ydinvoiman siirtymäajankaan kannattaja koska itse olen myöskin bioenergian intohimoinen kannattaja